tämmöistä rekisteriä oikeastaan eussa ei toivota perustettavan ja nimenomaan esitettiin se epäily että jos rekisterit perustetaan niitä ruvetaan käyttämään toisiin tarkoituksiin kuin siihen syyhyn

toivoisin että seuraava hallitus voisi paneutua tähän kysymykseen ja päästäisiin sellaiseen tilanteeseen että tämä isänmaallisuus josta täällä on niin paljon keskusteltu myös toteutuisi siellä euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja suomi pääsisi tästä hyvin hankalasta ja huonosta maineesta

minun käsitykseni on se että suomen järjestelmä jossa eduskunta itse päättää käsittelyjärjestyksen kuullen perustuslakivaliokunnassa asiantuntijoita on kaikkein demokraattisin

ruotsi tanska ja saksa eivät sitä perusta ruotsi ja tanska sen vuoksi että nykyaikaisilla tietoturvamenetelmillä rekisteri ei ole turvallinen vaan siitä voi saada sormenjäljet joita pystytään nykyisin teknisesti väärinkäyttämään

sormenjäljethän ovat oikeastaan tällä hetkellä ja tulevaisuudessa vielä enemmän lippu päästä erilaisiin jopa pankkitileihin käsiksi ja sen vuoksi sitä pidetään maailmalla hyvin vakavana asiana